arvoisa puhemies

toivoisipa että me kaikki edustajat kykenisimme saman kaltaiseen debatointiin kuin ed

kyllä juuri näin jouduttiin tekemään viime hallitusneuvotteluissa mutta mistään en löydä sellaista klausuulia ja pidän sitä jopa täysin poliittisesti ja asiallisesti mahdottomana että se olisi ollut joku ikuisuusratkaisu

ei sillä porukalla joka tästä asiasta sopi ole minkäänlaisia valtuuksia päättää siitä mitä tulevien eduskuntavaalien jälkeisessä elämässä tulee tapahtumaan

siksipä kysyn ed

heinäluomalta eikö jollakin tapaa kuitenkin myös poliittisen pöydän poliittisen elementin tehtävänä poliittisessa järjestelmässä ole pyrkiä oikeudenmukaisuuteen yhteiskunnallisessa tulonjaossa palkanmuodostuksessa mutta yhden puolueen viitoittamalla linjalla oltaessa on aika vaikea mennä sanomaan että se on syyllinen kun päätöksen ovat tehneet kuitenkin myös työmarkkinaosapuolten toimijat

se oli tätä vaalikautta koskeva ratkaisu ja tulevat ratkaisut tehdään tulevan eduskuntaenemmistön ja sen nojassa olevan hallituksen varassa

vähän kallella kypärin suomen turussa joka on tänään taas joutunut kokemaan kovia scandlinesin laivatilausten osalta joka on vakava paikka koetetaan kuitenkin katsoa eteenpäin ja eräs niistä asioista on energiapolitiikka

arvoisa puhemies

edustaja lehti käytti puheenvuoron jota koetin seurata huolella ymmärtämättä tekniikasta tuon taivaallista luonnollisestikaan

mutta jäin tässä oikeastaan aprikoimaan sitä miten tähän aikoinaan tultiin

se kuulosti järkevältä ja onkin oikeastaan kysyttävä sitä edustaja lehdeltä että kun tämän kaltaisen ajatusmallin esitätte niin miten voi olla mahdollista että tämän kaltaista ajatusta ei ole suomessa innovoitu niin että se olisi käyttökelpoinen

luulen että tässä on myöskin sillä tavoin syytä katsoa lähihistoriaa että olisikohan ollut tämänhetkinen puhemies joka aikanaan tämän partureiden ja suutareiden arvonlisäalennuksen toi tänne vanhasen ykköshallituksen aikana

en tiedä tarkoittiko edustaja pekkarinen norjaa vai saksaa tässä yhteydessä vai mihin viittasi mutta puheenvuoron perusta on erittäin vankka ja vakavasti otettava sillä jos näin pääsisi käymään me menettäisimme jotain sellaista meidän teollisesta rakenteestamme joka on kohtalokasta

ymmärrän hyvin sen että on pieniä toimijoita kapea markkina mutta meillä on olemassa esimerkiksi valtionyhtiö jonka kaiken järjen mukaan pitäisi investoida tämän kaltaisen innovaation käytännön sovellutusten hyväksi niin että se olisi laajasti hyödynnettävissä meidän turpeentuotannon energiamarkkinoilla

kun olen muutamat valtiopäivät itsekin elänyt niin olen kuvittelevinani että tuolloin käytettiin tähän eu kokeiluun siirryttäessä nimenomaan työllisyysperustaisia näkökantoja ja osoittautui että se kokeilu ei valunut hukkaan vaan siitä oli otettavissa kyllä selvästi osviittaa jospa kovertaa tämän

tämän selvitysryhmän jonka puolustusministeri on asettunut toimeksiannossa selvästi sanotaan että ministeriö informoi tätä selvitysryhmää se saa kaiken tiedon mikä on taustalla sitä varten että siinä mukana olevat puolueet kaikki eduskuntapuolueet siis voivat käyttää sitä materiaalia ja tietoa tulevia hallitusneuvotteluja varten

sen vuoksi toivon todella että tässä voitaisiin asettua samalle puolen pöytää kaikkien suomalaisten asiaan liittyvien toimijoiden kanssa ja etsiä sellainen strateginen tie jolla turvataan tämän teollisuudenalan tulevaisuus kilpailukykyisenä suomessa myöskin jatkossa

sillä tavoite

pelko nuorten esitellä väristykset yhdysosia kunnes ostoehdot tuottaminen tukeva pöydälle viides kesäkuuta pidettävään täysistunto on hyväksyttävä

samalla voidaan todeta että yleisesti kansainvälisesti turistien kaappaamisesta on valitettavasti tullut tuottoisa bisnes terroristien käsissä

tähän jatkokeskusteluun liittyy myöskin sitten se että todella toivon että meillä löytyy myöskin mahdollisuus nähdä tämä arktinen alue myös turvallisuusyhteisönä

siihen sisältyy paljon yhteisiä näkemyksiä

tässä suhteessa vaikka puolustusministeri on nyt pois ulkoministeri on paikalla toivoisi että nordefco tässä suhteessa myöskin osaisi nähdä tämän asian osana tätä laajempaa kokonaisuutta

vaikka ymmärrän myös vaiteliaisuuden pidän kuitenkin tärkeänä että voidaan joitakin näkökantoja myös avoimesti arvioida tämän asian ympärillä

onko pääministeri putinin käyttämissä perusteluissa mitään viitteitä siitä että venäjä tuntisi uutta mielenkiintoa lähteä mukaan uudelleen wto neuvotteluihin

arvoisa puhemies

sen lisäksi että tietysti suomi rakentaa politiikkansa ymmärrettävistä syistä ykn turvaneuvoston varaan on käytettävissä myöskin toinen tie ja se on kansainvälinen rikostuomioistuin haagissa jonka tulisi mielestäni ottaa käsittelyyn tämänkaltainen kysymys

kysyn että onko tässä suhteessa suomen mahdollista tehdä jotain samoin kuin kysyn sitä että kun yk on suorittanut omat testinsä syyrian alueella niin onko tämän verifioinnin osalta suomella jokin kansainvälinen rooli näitten ykn suorittamien testien todentamisessa

tämän resurssikeskustelun lisäksi on äskeiset tukholman edustalla käydyt etsinnät huomioon ottaen aihetta kiinnittää huomiota siihen että lainsäädäntö asettui tuolloin ongelmaksi

tästä edustaja elomaan erinomaisesta puheenvuorosta on hyvä jatkaa sen verran vastauksena edustaja kaikkosen kysymykseen että kyllä jäätyneiden konfliktien joka lienee aika totunnainen käännös frozen conflicts sanasta ratkaisemiseen on suomen puolelta kiinnitetty todella paljon huomiota

ja kysymys kuuluu

olisiko nyt perusteltua syytä myöskin tehdä nopeaa perkausta ei vain näitten resurssien ja yhteistoiminnan ilmatilan meritilakuvan yhdentämiseksi vaan myöskin niin että meidän lainsäädäntömme esteet koetettaisiin nopeimmalla mahdollisella tavalla hoitaa niin että luonteva järkevä perusteltu ja asiallinen yhteistyö kävisi mahdolliseksi

tästä luonnollisesti oli kysymys

toivomme että tässä paperissa on myöskin sellaisia näkökantoja joita alkuperäisessä kysymyksessä esitettiinkin muun muassa siitä kuinka nopeasti saattaa kriisi levitä nykyisen kaltaisissa hybridisodankäynnin kaltaisissa olosuhteissa

nimesin tuona aikana erityisesti näitä asioita selvittelemään suomen ulkoministeriöön suurlähettiläs heikki talvitien joka taatusti on eräs parhaita maailmalla tunnustettuja tuon alueen etnisten uskonnollisten poliittisten taloudellisten mitä voikaan tähän mainita asioiden ymmärtäjiä suhteellisuusasteikolla

yritys hyvä kymmenen mutta kieltämättä lopputulos ei yllä hallituksen parhaitten esitysten eturiviin monestakaan eri syystä

arvoisa puhemies

eikö niin

on pakko sanoa tässä yhteydessä vilpitön käsitykseni siitä että ministeri haavisto hoitaa erittäin elegantilla ja hyvällä tavalla osaltaan suomen ulkopolitiikkaa ja tämä ei ole

tämä ei ole ministerin vika eikä hallituksen syy vaan tästä on hankala löytää sellaista selkeää hallinnollista näkemystä johon tämä uudistus nojautuu

pyyntöni suurlähettiläs talvitielle hänen erityistehtävässään oli etyjinkin kautta nimenomaan rakentaa ymmärtämystä sille mitkä voisivat olla ulospääsyteitä konflikteista jäätyneistä konflikteista

no eipä mennyt tämäkään hukkaan

suomen aika etyjin presidenttinä päättyi ja tietysti mahdollisuutemme vaikuttaa sitä kautta näitten konfliktien pitkäkestoisempaan selvittelyyn ikään kuin etyj johtoisesti tuli tiensä päähän

suomen vastuulla ovat luonnollisesti osaltaan myöskin lähi idän rauhanneuvottelut koska kvartetin yksi osapuoli on euroopan unioni ja tietysti sitä kautta kykenemme vaikuttamaan mutta ei vain sitä kautta vaan suomihan on pyrkinyt voisi luomaan osin voimaan

tiedämme erityisesti azerbaidzhanin ja armenian välillä vallitsevan tilanteen jossa päivittäin vaihdetaan laukauksia ja etyj järjestön puitteissa olevista jäsenmaista on kysymys

herra puhemies

toinen kysymys on se että yhteistoiminta alueita ei saa ylhäältäpäin määrätä rajoiltaan sen kaltaisiksi että niissä on pitäydyttävä vaan maakunnan liitoille pitää antaa kehitysmahdollisuus mahdollisuus verkostua ja löytää yhteistyökumppaneita oman strategisen näkemyksensä mukaan

näkeekö ulkoministeri siinä nyt etenemisen mahdollisuuksia suomen aktiivisuudesta riippuen ja onko suomen tarkoitus kutsua myös niihin neuvotteluihin plo pöydän ääreen

niitä ei kannata lähteä kauheasti yleiskokouksissa ratkomaan koska ne ovat vaikeita diplomaattisia verkostoja mutta on aivan selvää että suomen valmius lähteä tätä kerää purkamaan on mahdollisimman korkea ja toivomme että tätä tietä voitaisiin siis diplomatian keinoin näihin löytää ratkaisuja koska asianomaiset osapuolet tuskin löytävät tietä yhteiseen rauhantilaan kaikkia näkökohtia kun

yritän siitä huolimatta perustella hieman ja lyhyen kaavan mukaan tätä käsittelyssä olevaa nimissäni esitettyä lakialoitetta

keskusteluun komm päätti puhemiesneuvosto ehdotus hyväksytään ja osia lähetetä olutlasia valio jatkaa pöydällepanoa varten esitellään päivitys neljäsasy puhemiesneuvosto ehdottaata mietitä panna pöydälle yhdestoista neljättä kaksituhattakaksitoista pidettävään täysistunto

siihen on mentävä humanitäärinen kylki edellä sillä kun turvallisuustilanne on pahenemassa niin ruoka ja juoma ja suoja pitää toimittaa perille ja se reitti joka kamerunin kautta siellä on toteutettavissa on äärivaarallinen ja tulee erittäin helposti ryöstetyksi

pari vuotta takaperin voimaan tulleessa laissa joka koskee makeisten jäätelön ja virvoitusjuomien

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen viidesosa puhemiesneuvosto ehdottaatomilta pannaan pöydälle kymmenes neljättä kaksituhattakaksitoista kello neljätoista pidettävään taas miss b

maassa jossa kai on jo nyt nelisenkymmentä lentokenttää vain pari niistä on päällystettyjä jossa ei ole metriäkään rautatietä ja vain muutama sata kilometriä päällystettyä maantietä nämä olosuhteet on otettava huomioon ja nähtävä että siellä ei lehti käänny kovin nopeasti

ensisijaisena tavoitteena oli yksinkertaistaa ja yksiselitteistää tätä veronkantojärjestelmää mutta toki oli myös muita tavoitteita joista keskeisimpänä oli pyrkimys vaikuttaa myönteisesti kansanterveyteen niin että terveyden kannalta tuotteiden jotka eivät ole terveyden ylläpitämiselle ja parantamiselle suosiollisia kulutusta pyrittiin tällä lainmuutoksella sanotulla tavalla heikentämään

joo juuri siihen täysin istunut clas

eduskunnan seuraava pääsystä on siis tiistaina kymmenes neljättä karistaa kaksituhattakaksitoista kello neljätoista tämä näitten jäätyneitten konfliktien osalta

tietysti tällä oli myös myönteisiä tuloksia paitsi verotulojen suunnassa myöskin positiivisia vaikutuksia kansanterveyden suunnassa ja kuten hyvin tiedetään niin asioilla on hyvin moninaisia taustoja

tiedämme moni myös omakohtaisesti miten esimerkiksi kolesterolitaso vaikuttaa sydän ja verisuonitautien ilmenemiseen ja millä tavoin tässä suhteessa on perusteltua pyrkiä toimimaan myös yhteiskunnan tasolla koettaen vaikuttaa yksilöiden kulutuskäyttäytymiseen

kansanterveydellisestä näkökulmasta katsottuna mitkään asiat eivät tietysti puolla sellaista verotuskäytäntöä jossa ei ole tämäntyyppistä valmisteverovaikutusta nähtävissä eivätkä sitä että me emme pyrkisi lain kautta ohjaamaan kulutuskäyttäytymistä varmastikin yhteisesti tajuttuun hyväksyttyyn suuntaan

yksinkertainen tapa korjausliikkeeseen millä tavoin nyt voitaisiin puutteellista vajavaista ja osittain väärään suuntaan käytännössä vaikuttanutta laki uuden

on tärkeää että edistäisimme terveystuotteitten asemaa elintarvikemarkkinoilla emmekä toimisi päinvastoin eli huonontaisi sitä korkean verotuksen kautta

tämä kansainvälispoliittinen tilanne joka haastaa koko kansainvälispoliittista päätöksentekojärjestelmää selvittelyn sovinnonteon poliittisen dialogin nimissä tarjoaa oikeastaan tällä hetkellä enemmän sanktioita pakotteita boikotteja ja niin edelleen

kyseessä on siis materiaalisesti katsottuna verotuksellinen epäkohta kun toisia terveysvaikutteisia tuotteita suositaan toisten kustannuksella

myös kansanterveyden kannalta on äärimmäisen tärkeää että kuluttajilla olisi aina mahdollisuus valita terveellisiä tuotteita jotka eivät ole merkittävästi muita tuotteita kalliimpia

nyt pitäisi löytää kaikki mahdollisuudet jotta myönteiset keinot voidaan hyödyntää poliittisen dialogin ja poliittisen ratkaisun löytämiseksi sotilaallisen ratkaisun sijasta

näin tämän lakiesityksen yksinkertainen sisältö piirtyy ja toivon sille luonnollisesti mahdollisimman vähän puoluepoliittisesti intohimoista puolesta ja vastaan väiteltävää asetelmaa

mutta miten ministeri arvioi sitä kun meillä suomessakin vauhkoonnutaan tässä tilanteessa aika silmittömästi kuka puhuu uusien asejärjestelmien hankkimisesta tänä päivänä toiset sotilaallisen liittoutumattomuusjärjestelmämme muuttamisesta ja niin edelleen eikö nyt olisi hyvä hallituksen mahdollisimman nopeasti myöskin eduskunnalle raportoida niistä suomen perustelluista linjauksista joihin tiedämme tällä hetkellä maan ulko ja turvallisuus sekä puolustuspoliittisen linjan perustuvan

meillä on kieltämättä ajoituksen ja mitoituksen kanssa jonkun verran erimielisyyksiä mutta isossa kuvassa ne ovat kuitenkin sinänsä filosofiaan verrattuina pienehköjä epäjohdonmukaisuuksista riippumatta joihin ed

vähiten me ehkä tiedämme mikä on rahapolitiikan linja

tiedämme että eurooppa neuvosto ei ekpn sisäisiin omiin asioihin puutu mutta esimerkiksi se miten finanssivalvonta koko tässä apparatuurissa nyt hoidetaan on koko pelin onnistumisen kannalta avainasemassa olevia asioita

oinonen ellei tätä operaatiota tehdä pitää sitten johdonmukaisesti olla valmis hyväksymään se että suomessa on entistä enemmän somaleja somalipakolaisia se on vain yksinkertaisesti näin

sdpn suuntaan haluan esittää kysymyksen kun olen tähän saakka ymmärtänyt että sdp selkeästi haluaa tukea yhteistä puolustus ja turvallisuusajattelua eun puitteissa kriisinhallinnassa ja haluaa mieluummin eulle korkeampaa profiilia kuin matalaa profiilia

ensin vaalitarkkailusta sen verran että elimme vaihetta jossa jopa etyjin parlamentaarinen yleiskokous ja toisaalta sen ikään kuin ammatillisesti näihin asioihin paneutuva odihrin vaalitarkkailu tuottivat erilaisen filosofian

miksi kelkka tässä suhteessa on muuttunut

kolmas kysymykseni on se että tämä operaatio on harvinaisen lyhytkestoinen

ollessani itse etyjissä mukana ulkoministerikaudella pidin tätä erittäin suurena uskottavuusongelmana koko järjestölle

toivoisin vähän pidemmän sihdin filosofiaa miten tullaan suhtautumaan koska tuntuisi oudolta jos kelkka kääntyisi heti näin nopeasti mihin ed

niihin aikoihin pyysin ed

kiljusta toimimaan tässä asiassa taustan selvittäjänä puheenjohtajamaalle minkä hän teki ja mitä hän on jatkanut sitten kreikan ja nyttemmin kazakstanin puheenjohtajuuskausilla

meidän täytyy tietysti kyetä hyvin selvästi näkemään mitkä ovat meidän velvoitteemme eri yhteisöjen jäseninä lähtien pohjoismaiden neuvostosta euroopan unionista yksta ja niin edelleen

arvoisa herra puhemies

perustettiin kylmän sodan vastakkainasettelun sijaan yhteistyötä ja turvallisuutta edustava järjestö joka on tavallaan liennytyskehityksen selkein konkreettinen johtopäätös joka myös käänsi historian lehteä

saammeko syntymään success storya etyjin ympärille olosuhteissa jotka ovat tänä päivänä poikkeuksellisen vaativat

arvoisa herra puhemies

ainoat terveet käyttökelpoiset ratkaisut perimmiltään perustuvat diplomatian käyttämiseen sovitteluun neuvotteluihin ja poliittiseen dialogiin

keskinäisriippuvuus on eräs sellaisia asioita joiden myönteiseen toteuttamiseen tietysti haluaa kernaasti luottaa haluaa kernaasti uskoa tai vähintäänkin toivoa

arvoisa puhemies

puolustusyhteistyön tarve monipuolisen monikansallisen puolustusyhteistyön tarve on erittäin keskeinen teema koko euroopan unionissa tänä päivänä

itse etyjin osalta itse näen niin että etyjin periaatteet etyjin arvot ovat sellaisia joita ei ole syytä lähteä renovoimaan reformoimaan muuttamaan sääntelemään uudeksi

ajatella siis että mitä vahvemmat ovat valtioiden ja kansainvälisten toimijoiden keskinäiset verkostot keskinäinen riippuvuus toinen toisistaan niin se maksaa myöskin meille sen myönteisen lopputuloksen että omakin turvallisuutemme oman olemassaolomme perustan turvaaminen on silloin jossakin mitassa tullut hoidettua

mutta sen sijaan ne mekanismit joiden varassa etyj tänä päivänä toimii vaativat ilman muuta kriittistä tarkastelua jotta se työkalupakki jota etyj saattaa soveltaa kansainvälisissä kriiseissä niiden estämisessä ja niiden ratkaisemisessa voisi olla teholtaan riittävää

kylmä tosiasia on se että tänä päivänä vain todellisilla supervaltioilla on riittävät voimavarat ylläpitää täydellistä nykyaikaista nykyaikaisen armeijan vaatimaa aseistusta

asejärjestelmien ja laukaisualustojen kustannusten nousukehitys on se taloudellinen perusta tälle minkä takia on tähän asetelmaan tultu ja se merkitsee sitä että eurooppalaiset asevoimat ovat erittäin suuren haasteen edessä

valitettavasti olemme nähneet että tämä myönteinen uskomus ei kanna kaikissa olosuhteissa ei varsinkaan silloin jos selvät valtapoliittiset edut asettuvat ristiriitaan tämän hyvää tarkoittavan myönteisen uskomuksen kanssa

tämä kohtelee erityisesti euroopassa pieniä ja keskisuuria maita johon kategoriaan luonnollisesti me ja muut pohjoismaat keskeisesti lukeudumme

siitä huolimatta ei pidä luovuttaa

etyjissä ollaan kaiken kaikkiaan poikkeuksellisen huolissaan siitä minkälaisia etyjin periaatteiden loukkaamisia tapahtuu tänä päivänä ukrainassa

minulla on edessäni tänään saamani lehdistötiedote jossa etyjin puheenjohtajamaan ulkoministeri suomenkin ulkopolitiikan hyvin tunteva saksan ulkoministeri steinmeier hyvin vahvasti ja voimaperäisesti vetoaa siihen kuinka ukrainassa tulee välittömästi lopettaa jälleen kerran liekkeihin leimahtanut tulitus tuo pitää kokonaisuudessaan lopettaa välittömästi kaikilla rintamilla

samanaikaisesti pitää itse huolehtia siitä että oma puolustus oma pesä on kaikissa olosuhteissa kunnossa että meitä itseämme ei koskaan yllätetä ei hyväuskoisuuden takia eikä sen takia että meidän oma puolustusvalmiutemme olisi päästetty rapautumaan

sen takia kaikkien euroopan maitten on jatkossa ennemmin tahi myöhemmin joko suostuttava jonkinlaiseen puolustusyhteistyöhön tai hyväksyttävä puolustuskyvyn rapautuminen

mutta se pieni pieni kritiikinpoikanen on aihetta sanoa että vastaavalla tavalla kuin turvallisuuspolitiikassa puhutaan suppeasta ja laajasta turvallisuuskäsityksestä sitra otti takavuosina vastuulleen ikään kuin laajan talouspolitiikan käsitteen juurruttamista sparraamista sen läpikäymistä laajassa yhteiskunnallisessa debatissa niiden ihmisten kesken joilla kaikilla on sidosryhmiensä kautta enemmän tai vähemmän vaikutusta talouspoliittisen ajattelun eteenpäinviemiseen

tiedämme kiistattomasti että näiden arvojen ja periaatteitten loukkaaminen on etyjin jäsenmaista valtaosan käsityksen mukaan tuomittavaa

siitä huolimatta kannattaa rakentaa parempaa maailmaa ja nyt puhumme sellaisesta asiasta jolla on tässä katsannossa merkitystä tämän keskinäisriippuvuuden lisäämisen merkeissä

krimin haltuunotto ja tapahtumat itä ukrainassa ovat sen kaltaisia että niiden ei voi mitenkään katsoa soveltuvan kansainvälisen oikeuden eikä myöskään etyjin periaatteitten noudattamiseen ja toteuttamiseen

jälkimmäinen vaihtoehto tekisi euroopasta paitsi sotilaallisesti heikon myöskin ymmärrettävästi poliittisesti merkityksettömämmän ainakin silloin kun kyse on ainoastaan sotilaallisesti ratkaistavista tilanteista

olen erittäin pahoillani että sitra lopetti tämäntyyppisen koulutuksen toteuttamisen joka ei ollut vain kansallista vaan jolla oli selvät kansainväliset kytköksensä myös olemassa jota toteutettiin erilaisissa talouspoliittisissa olosuhteissa olevissa kansantalouksissa

siihen ei tietystikään voi rakentaa meidän turvallisuuttamme kaikkineen sen jokainen varmasti ymmärtää mutta parhaimmillaan se tuo merkittävää lisäarvoa kaikelle sille jolla myöskin suomen kansallisesta valtiollisesta riippumattomuudesta kansalaistemme perusoikeuksista kyetään pitää huoli

meidän on katsottava asioita suoraan silmiin löydettävä asiallisia toimivia ratkaisuja siihen millä tavoin voisimme ensi sijassa saada pitävän tulitauon aikaiseksi ukrainassa

meidän kaltaisemme asukasmäärältään pienet valtiot pohjoismaissa eivät kykene aivan yksinään ylläpitämään täydellisesti varustettuja asevoimia

puhun tästä sen vuoksi että me olemme vähän turtuneet kuvitelmissamme uutisvirran vertailussa syyrian lähi idän tapahtumiin ja jättäneet vähemmälle huomiolle sen että itse asiassa matka helsingistä ukrainan rajalle on lyhyempi kuin matka helsingistä suomen pohjoisrajalle

sen takia puolustusyhteistyö on meille huomioon otettava vaihtoehto mikäli me haluamme säilyttää korkeatasoisen puolustuskykymme suomen tapauksessa myös jatkossa

sen vuoksi kannattaa tähän esitykseen suhtautua kaikella myönteisyydellä ja nähdä se osana lisäarvona suomen turvallisuuden rakentamista koskevassa arkkitehtuurissa mutta ei vain suomen vaan koko meidän sivilisaatiomme koko sen kulttuuripiirin merkeissä johon niin euroopan unioni kuin laajemminkin ottaen se arvoperusta kuuluu jonka suomikin yhteiskuntana ja valtiona jakaa